arvoisa puhemies

täällä on kerrottu että kaikkia asioita ei ole tuotu esille vaaliteemoissa tämä on tuotu ainakin meidän puolestamme

sitten olisin kysynyt sitä asiaa tekevätkö kehitysyhteistyöministeriö ja elinkeinoministeriö yhteistyötä hankkeissa joissa

niin teettekö yhteistyötä siinä mielessä että nyt olisi muun muassa afrikassa paljon erilaisia cleantech hankkeita jotka eivät vaatisi niinkään valtion rahaa vaan nimenomaan sitä tukea

arvoisa herra puhemies

hallituksen pääasiallinen tavoite sekä ensisijainen tehtävä on etsiä sekä ajaa päätöksissään suomen ja suomalaisten etua

tätä hallitus peräänkuuluttaa myös työmarkkinaosapuolilta

paikallisen sopimisen kautta pystytään parhaiten vastaamaan tuleviin yhteiskunnan kannalta suuriin haasteisiin

edellisellä hallituskaudella kustannuskilpailukykyä ei pystytty parantamaan niin että vienti olisi saatu vetämään ja ulkomaankaupan työpaikat turvattua

hallituksen tehtävää ei auta että toisin kuin muut pohjoismaat suomi on euroalueen jäsen ja kätemme ovat sidotut liian vahvaan valuuttaan

perussuomalaiset sitoutuivat hallitukseen lähtiessään taistelemaan jokaisen suomalaisen työpaikan puolesta viimeiseen hengenvetoon asti

suomalaisesta työstä on saatava kannattavaa ja suomessa toimiville yrityksille on luotava taloudellisesti kannustava ilmapiiri jotta yritykset voivat kasvaa investoida ja luoda uusia työpaikkoja

valitettavasti kaikki työmarkkinajärjestöt eivät halunneet puhaltaa yhteiseen hiileen vaikka on päivänselvää että rakentavasta yhteistyöstä hyötyisivät viime kädessä kaikki

jos työmarkkinajärjestöt eivät toimi kustannuskilpailukykyä on lisättävä hallituksen toimilla

tämä tapahtuu muun muassa parantamalla markkinoiden toimintaa kilpailun esteitä poistamalla ja investointeihin liittyvien lupaprosessien virtaviivaistamisella

lisäksi työn nopeaan vastaanottamiseen kannustetaan työttömyysturvan uudistamisella jolla pyritään työttömyysjaksojen lyhentämiseen sekä rakenteellisen työttömyyden alentamiseen

isona osana elinkeinoelämän kilpailukykyä ja yritystoiminnan edellytyksiä on luoda kannustavampi paikallisen sopimisen toimintatapa työpaikoille jotta ne pystyisivät vastaamaan paremmin nyky yhteiskunnan haasteisiin

tuottavuuden ja talouden kehittäminen on hallituksen tärkeä tavoite jota tukee paikallisen sopimisen kulttuuri

hallitus ei myöskään syyllistä millään tavoin työttömiä vaan se pyrkii rakenteellisilla uudistuksilla työttömyyden ja työttömyysjaksojen nujertamiseen

tästä esimerkkinä voidaan mainita se että asuntorakentamista lisätään siten että se edistää työvoiman liikkuvuutta ja vastaa paremmin elinkeinoelämän kilpailukyvyn vaateisiin

koulutuspolitiikassa hallitus panostaa uusiin oppimisympäristöihin sekä kehittää toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestelmää poistamalla muun muassa koulutuksen raja aitoja

samaten vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä erilaisten alueellisten osaamiskeskittymien kautta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin

suomi on siis jatkossakin arvostettu maa koulutusasioissa

oikeustieteilijät sitä arvostelivat rasistiseksi ja hyvin kummalliseksi joka tapauksessa peruslähtökohdiltaan rasistiseksi

siellä oli näitä hajasijoitusasioita perheenyhdistämistä ghettoutumista paperittomien terveydenhuoltoa ja kustannusten selvittämistä maahanmuutosta

arvoisa rouva puhemies

helppo yhtyä moniin täällä esitettyihin puheenvuoroihin

nyt kuitenkin lohdutuksena vielä sanon sen että tähänhän asianomistaja voi vaikuttaa elikkä rangaistusmääräysmenettelyä ei voida jatkaa mikäli asianomistaja ei tähän suostu

minusta oli erittäin hyvä että lakivaliokunnassa oli pohdittu sitä että usein nämä muuntorangaistusvangit ovat syrjäytyneitä ja päihdeongelmaisia nuoria ja heitä pitäisi hoitaa sosiaali ja terveysalan palveluilla

olin itsekin kesällä tutustumassa idean ja selvin päin hoitokerkeskuksessa ridasjärven päihdehoitokeskuksessa sakonmuuntohenkilöön joka sanoi että tämä oli hänelle pelastus että hän joutui sakonmuuntoon

tässä lakivaliokunnan lasunnossa onkin todettu että tätä toivotaan edelleen selvitettävän ja haettavan keinoja voida hoitaa päihdeongelmaisia koska monesti nämä pikku rikkomukset ja rikokset johtuvat sitten myös näistä päihde ja mielenterveysongelmista

menen nyt ehkä pikkuisen ohi tämän hallituksen esityksen koska tämä keskustelu vähän laajeni mutta haluaisin kuitenkin ottaa puheeksi sen mitä viime viikkoina on ollut lehdistössäkin että esimerkiksi korjaustyö ja rakentaminen on tosi kallista

kun ajattelee työmiehen hintaa sähkö ja putkimiehet maksavat normaalin ihmisen kahdenkertaisen palkan verran ja myöskin siitä rakennuskustannukset monesti nousevat

joten pyytäisin myös ministeriä miettimään mitä me voisimme oikeastaan tälle tehdä ja voisiko lainsäätäjä vähän katsoa sitä rakennusvalvontaa kokonaisuutena koska siellä on hyvinkin poikkeavia vaatimuksia kunnittain ja ne ovat monesti aika kohtuuttomia

kiitos ministerille siitä että oikeusministeriön hallinnonalalle on saatu lisärahoja tuomioistuimiin ja kuultu siellä se ruuhkia koskeva hätä ja kiitän myöskin tästä että maksupohjaa ollaan laajentamassa tällä lakiuudistuksella

onko mietitty mitään keinoja hovioikeusprosessin keventämiseksi esimerkiksi että kuultaisiin videotallenteet käräjäoikeudesta ilman että henkilöiden tarvitsisi tulla sinne itse

muissakin oikeusasteissa voisi miettiä näitä prosessikynnyksiä edelleen sitä kautta että pienempiä asioita voisi jättää helpommin sillensä ja edelleen kehittää tuomareiden mahdollisuuksia riita asioissa rajata todistelua koska ne oikeudenkäynnit monesti kasvavat ja edustaja anttilankin huoleen tämä on yksi syy

kiitos arvoisa puhemies

oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron ei ollut tarkoitus aluksi puhua kun tässä keskusteltiin näistä hallitusohjelmista ja velasta ja monesta muusta asiasta

minusta täällä oli erittäin tärkeitä puheenvuoroja koskien tätä lakiesitystä siitä että meillä on ihmisillä rahaa tileillä ja ihmistenhän pitäisi uskaltaa sitä sijoittaa että saataisiin sitä rahaa kiertämään

on otettu

en valitettavasti osaa teidän budjettianne ulkoa myönnän mutta muistan sen keskustelun siitä että teillä esimerkiksi harmaan talouden tuottolukemat eivät olleet täällä salissa monien mielestä kauhean realistia

tietysti se budjetti oli rakennettu joiltain kohdin sen varaankin mutta sitä on kenenkään vaikea eksaktisti tietää

ja sitten edustaja zyskowicz sanoi että jotenkin vähän lapsellisesta ajatusta on tuossa lainan ottamisessa mutta kaikkea erilaista pitää puntaroida ja minusta silloin kun asia ei ole vielä päätetty pitää tuodakin erilaisia näkemyksiä

arvoisa rouva puhemies

mutta kysyisin semmoisesta asiasta josta täällä ei ole ollenkaan keskusteltu eli siitä että nyt pidätettiin kaksi turvapaikanhakijaa joita epäillään rikoksista

tässähän on aika ohut liittymä suomeen ollaan turvapaikanhakijoina niin että olisiko tässä sitä mahdollisuutta että tätä ei käsiteltäisi suomessa

edustaja nurminen otti tästä perustuslakivaliokunnan lausunnosta täältä viimeiseltä sivulta yhden lauseen ja hän itsekin olen siis perustuslakivaliokunnan jäsen ja myös työ ja tasa arvovaliokunnan jäsen ja käsitellyt tätä molemmissa erittäin tuttu asia otti esille tämän että perustuslakivaliokunta totesi muiden seikkojen yhteydessä että säästötavoite ei valiokunnan siis perustuslakivaliokunnan mielestä voisi sellaisenaan perustella poikkeamista perustuslaissa turvatusta ihmisten yhdenvertaisuudesta

kyllä kyllä mutta tässähän nyt jäi lukematta tämä ensimmäinen lause jossa lukee että tämän esityksen tavoitteena on säästää julkisen talouden menoja eli säästötavoite sekä rajoittaa työnantajalle perhevapaalla olevan työntekijän vuosilomasta aiheutuvia kustannuksia

perustuslakivaliokunta on tämän yksimielisesti ratkaissut

täällä on ehkä aika vähän puhuttu työllisyydestä ja ymmärrän että hallitus onkin tällä hetkellä panostamassa siihen erityisesti koska pitää olla työpaikka josta jäädä eläkkeelle

tämä on ollut hyvinkin pitkään erilaisissa sosiaalisissa medioissa keskustelussa ja tähän olisi hyvä kiinnittää huomiota ettei se ole sitten ikuisuustaistelu siellä paikan päällä

mutta tähänhän voisi puuttua verotuksen avulla ainakin pienemmissä tuloluokissa koska nyt nämä tulevaisuuden toimet perheasioissa eivät kompensoi esimerkiksi minun ikäiseni naisen minähän en enää lapsia tee eläkettä

minä en omastani huolehdi mutta vastaavassa iässä olevien naisten

nuorten osalta toteaisin vielä

nyt koulutukseen pitäisi saada enemmän työssäoppimista jotta me saamme tekijöitä sinne työpaikoille koska työssäoppimista on ainakin olen kuullut liian vähän monilla käsityöaloilla esimerkiksi metallialalla

arvoisa herra puhemies

aloitin silloin oikeustieteen opinnot ja tosiaan en kuullut muuta kuin sitä hekumaa siitä miten hienoa on sitten tulla kansainväliseksi ja että meillä on tuleva hieno maailma ja nyt kaikki euhun

myös iloitsen siitä että oppositiosta lapintie tuo tätä perustuslakivaliokunnan näkökulmaa ja arvostusta esille

tässä viime viikkoina olemme myös kuulleet oppositiolta hyvin paljon ennen kuin lakihankkeet ovat edes täällä eduskunnassa että ne ovat perustuslain vastaisia

minusta on aivan hieno asia että tästä keskustellaan ja minä pidän erittäin tärkeänä että tästä kansalta voidaan kysynä neuvoa mutta toki tämä on aika paljon nyt siinä mielessä jälkijunassa että me emme voi palata enää semmoiseen puhtaaseen autenttiseen tilanteeseen

täällä todetaan että toisaalta uskonnon ja omantunnon vapauskaan ei ole ehdoton oikeus eikä siihen vedoten voi harjoittaa toimia jotka loukkaavat muiden perusoikeuksia

toivoisin että oltaisiin varovaisia siinä kun tuodaan esille se että joku on perustuslain vastaista ennen kuin perustuslakivaliokunta on sen katsonut

en tiedä minkä takia sdpn ja kokoomuksen johdolla on silloin tämmöinen tulkinta ajatus otettu koska kuitenkin sitten ruotsi ja tanska ovat ainakin tämän aloitteen mukaan tulkinneet tätä maastrichtin sopimusta toisin

tässä todetaan että esimerkiksi työtehtävään kuuluvasta raskauden keskeyttämisestä kieltäytyminen ei saa johtaa siihen että loukataan lain sallimaa raskaudenkeskeytystä hakevan naisen oikeutta yksityiselämään

en halua vaikuttaa siihen miten kansalaiset itse haluavat tässä asiassa äänestää jos tällainen äänestys tulee mutta tässä aloitteessa puhutaan siitä että jos joku haluaa äänestää eurojäsenyyden puolesta hän hyväksyy sen että olemme velkaunioni ja ylikansallinen liittovaltio

tässä otettiin esimerkkinä tämä minkä minä edellisessä puheenvuorossani tätä asiaa käsiteltäessä kerroinkin elikkä tämä naispappeusasia ja syrjintärikos ja irtisanomisperuste

itse ainakin uskon ja toivon että jatkossakin me voimme vaikuttaa euhun niin että meillä olisi mahdollisimman paljon itsemääräämisoikeutta

olen monista eu säädöksistä hyvin ihmeissäni ja meille tulee monta kertaa eteen se että me emme voikaan säätää tästä koska eun pakottava lainsäädäntö meitä estää

siinä mielessä oikeastaan mietin kun tässä on tämä eniten julkisuutta saanut henkilö joka tätä aloitetta on tehnyt miksi hän ei pyytänyt äänestämään eu jäsenyydestä sillä ne asiat mitä tässä tuodaan esille myöskin vaikuttavat eu jäsenyyden kautta niin että euro ei ole se ainoa ongelma tai ilo ihan miten sen kukakin haluaa nähdä

minä pyysin avustajaani katsomaan vaikkei tämä suoraan nyt ihan euroon liity mitä kaikkia hullutuksia viime vuosina on eusta tullut

eussa on mietitty pitäisikö ulkona työskentelevien ihmisten vaatetuksesta huolehtia paremmin kun he altistuvat liikaa auringolle ja tämä liittyy nyt nimenomaisesti baijerilaisiin tarjoilijoihin ja he sitten taas kampanjoivat sitä vastaan

arvoisa puhemies

hän keskustelussa rinnasti heidät jopa terroristeihin ja katsoi että tällä hetkellä on vallalla semmoinen käsitys eu kansalaisissa että integraatiota pitäisi syventää

itsekin kunnallispoliitikkona saa olla monesti huolissaan koska kuntien valtionosuudet ovat viime vuosina pienentyneet ja kuitenkin edellytetään tiukkaa budjettikuria siitä ettei joudu alijäämämenettelyyn elikkä tähän kuntaliitosselvitykseen

en tiedä nyt mihin nämä kataisen näkemykset perustuvat ja keitä hän näillä tarkoitti mutta jos katsoo nationalismia sen määrittelyn mukaan niin se on kansallismielisyyttä ja halua säilyttää oma identiteetti ja itsemääräämisoikeus ja tämäntyyppisiä asioita

haluan vielä lopuksi sanoa sen kun perustuslakivaliokunnassa istun ja täällä on puhuttu siitä että voitaisiin ottaa esimerkiksi velkaa lisää että perustuslaillisiin argumentteihin ja niihin tukeutumiseen liittyy myös se että me emme syö nyt tulevaisuutta ja hyvinvointiyhteiskuntaa

kiitos arvoisa puhemies

tuli sitten mieleen olisivatkohan nämä kansalaisaloitteen tekijätkin sitten kataisen mielestä tämmöisiä nationalisteja tai jonkinlaisia jopa terroristeja kun tätä tämmöistä kirjoitusta katsoo

itsekin olen perustuslakivaliokunnan jäsen ja olen varmaan hyvinkin kriittisimmästä päästä ja teen monesti siellä aika provokatiivisia kysymyksiäkin

mutta minusta kriittinen keskustelu ja hyvinkin kyseenalaistava on erittäin tervetullutta ja sitä ei pitäisi koskaan tyrehdyttää

edelleenkin voi siinä prosessissa vedota itsekriminointisuojaan ja olla mitään näyttämättä ja syyttäjällä on täysi todistustaakka